tähän loppuun haluan vielä todeta sen asian että ennenaikaiseen vapautumiseen johtavat lievennykset tulee poistaa törkeiden henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten kohdalta

siellä havaittiin myös tämä että samoin täällä rajavartiolaitoksessa ja hätäkeskustoiminnassa olevat määrärahat eivät tule riittämään tämän kehyskauden aikana

kolme tuntia kuunneltiin opposition puheenvuoroja siitä kuinka väärin on sammutettu tämä taloudellisen epävakauden tulipalo ja siinä mielessä on hyvä että edes viimeinen puheenvuoro oli rakentava tässä opposition puheenvuorossa

pyydän anteeksi sitä että monet turvapaikanhakijat ovat syyllistyneet suomessa rikoksiin ja eivät kunnioita näitä suomen lakeja ja kunnioita teidän hyväntahtoisuuttanne kun te olette avanneet meille ovet

olenkin siitä hyvin kiitollinen että valtiovarainvaliokunta muutamaa opposition edustajaa lukuun ottamatta yksimielisesti hyväksyi tämän mietintöluonnoksen

niiden kohdalla käytännön pitää olla se että istutaan koko tuomio vankilassa ellei vapauduta koevapauteen puoli vuotta ennen tuomion loppumista

totta on että valtiovarainministerin esittämät leikkaukset ovat todella kipeitä useille ihmisille

lopuksi on pakko vielä toistaa tämä tosiasia että on syytä muistaa se että nyt kun meillä on siirtolaiskriisi päällä suomessa se alleviivaa linjan tiukennusten tärkeyttä

ymmärrän kuitenkin sen että hallituksella on tarkoitus pitää huolta ennen kaikkea vähäosaisimmista suomalaisista koska paluuta entiseen aikaan ei enää ole

he itse nämä turvapaikanhakijat jotka haluavat täällä vain elää maassa maan lakien mukaisesti toivovat että lainsäätäjät suojelisivat myös heidän mainettaan sillä että me rankaisemme niitä jotka rikkovat näitä lakeja

nyt jos hallitus ei tekisi näitä kipeitä ratkaisuja niin tulevaisuudessa olisi edessä vieläkin jyrkemmät leikkaukset ja tätähän me emme halua

tällä lakimuutoksella yhteiskunnastamme tulee oikeudenmukaisempi sekä se viestittää selkeästi kansalaisille sitä että lainsäätäjämme ovat tilanteen tasalla ja haluavat luoda turvallisempaa yhteiskuntaa maassamme

valiokunta piti kuitenkin asiaa niin tärkeänä että siellä nämä esiin nostetut määrärahatarpeet otetaan huomioon seuraavissa kehyspäätöksissä erityisesti poliisitoimen rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuslaitoksen osalta

meidän täytyy näitä turvapaikanhakijoita suojellaksemme myös tietenkin kansalaisiamme suojellaksemme tiukentaa lakeja jotta tällaiset ylilyönnit keskusteluissa loppuisivat ja loppuisi myös sellainen tapa että me piilotamme ongelmat ja luulemme että ne häviävät itsestään jos me emme mitään tee

mutta arvoisa puhemies suomen valtion heikon talouden ironiaa lisää se että sosiaalimenot lisääntyvät huimaa vauhtia

kiitos

ensinnäkin tällä lainmuutoksella me emme tule saamaan todennäköisesti kiinni yhtään sellaista pedofiilia joka on tuomittu näistä rikoksista koska hän ei tule ikinä antamaan lupaa sen rikosrekisteriotteen tilaamiseen

arvoisa rouva puhemies

tämä hallituksen esitys koskee ajokorttilakia muutettavaksi siten että ajokortin kaksoiskappaleissa olevat voimassaoloajat ja ikärajat tulevat muuttumaan

mutta arvoisa puhemies tähän lopuksi vielä sen verran sanon että meidän tulisi yhteistuumin oppositio ja hallitus yhdessä keskustella siitä millä keinoin me saamme suomen taloutta kasvamaan

kolmanneksi siellä on erilaisia rajoitteita mitä vapaaehtoistyön tulee sisältää kuten jos et toimi yksin jos toimit esimerkiksi kaksin silloin sitä ei saa pyytää

edustaja tynkkynen yritti nyt kovasti vakuutella sitä että tällä lailla ei ole mitään vaikutusta lasten hyvinvointiin ja siinä mielessä minä en ainakaan näitä selityksiä purematta niele

lapsilisien leikkaus on ennen kaikkea arvovalinta ja hallitus on tehnyt siinä mielessä huonon arvovalinnan koska se haluaa jälleen heikentää lapsiperheiden asemaa

ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa eniten herättää huomiota se miten meillä on varaa huolehtia turvapaikanhakijoiden palveluista samalla kun leikkaamme lähes kaikkialta muualta

kyllä jos me teemme lain lasta suojellaksemme niin me teemme sen lapsen oikeuksien ehdoilla ja hänen näkökulmastaan ja niitten asiantuntijoitten näkökulmasta jotka ovat tähän lausuntoja tuoneet

toinen huono uutinen hallituksen puolelta oli se että kotihoidon tuen puolittamiseen johtavat toimenpiteet tulevat näkymään hyvinkin nopeasti

suomeen hakeudutaan paitsi turvan myös elintason perässä tämän me varmasti tunnistamme sillä reitin varrella on monia turvallisia maita kun suomeen asti saavutaan

olisin kysynyt lakivaliokunnan jäseniltä sitä miten te kehtaatte kävellä asiantuntijavaliokuntien kuten sivistysvaliokunnan ja tasa arvovaliokunnan ylitse

edustaja packalenin aloite on hyvä ja kannatettava ja siksi on hienoa että useat henkilöt allekirjoittivat sen lakialoitteen kuten itsekin tein

esimerkiksi tämä kotihoidon tuen puolittaminen on siinäkin mielessä väärin että siinä puututaan vanhempien itsemääräämisoikeuteen ja tämmöiseen subjektiiviseen oikeuteen kasvattaa lapset haluamallaan tavalla

siten on harhaanjohtavaa puhua kansantaloudelle tulevasta lisäarvosta ainakaan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä

löytyykö yhtään sellaista luotettavaa tutkimusta tai arviota siitä että lapset tarvitsevat adoptiotilanteessa samaa sukupuolta olevat vanhemmat

siinä mielessä toivoisin kyllä hallitukselta pikkaisen inhimillisyyttä että se antaisi edelleen niillekin vanhemmille joilla on paremmat tulot mahdollisuuden tienata se leipä sinne taloon

ongelmallista on ennen kaikkea se että tässä esityksessä ne kansalaiset jotka esimerkiksi kadottavat ajokortin tai menevät vaikka uudelleen naimisiin joutuvat uusimaan ajokortin mutta eivät tule saamaan ajokortin voimassaoloaikaa niin pitkäksi aikaa kuin mitä heillä esimerkiksi tällä hetkellä on

silloin lakivaliokunnan linja oli myös se että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia valmisteltaessa ei suostuttu siihen että vapaaehtoiselta pyydetään rikosrekisteriote

useilla köyhistä maista tänne tulevilla ei riitä kotoutumis ja työmotivaatio koska jo sosiaaliturva vastaa heidän elintaso odotuksiinsa

packa lenin aloitteen varmaan keskeisin asia tässä tekstiluonnoksessa mielestäni on se että tämmöinen kuvatunlainen epäonnistuminen lakimuutoksessa on johtanut siihen että tulee vakava häiriö yhteiskunnan lainkuuliaisuuden ylläpitämiseen ja lain kunnioittamiseen

elikkä nyt jos me lähdemme tutkimaan tätä lapsen kannalta eihän ole minkäännäköistä tarvetta ryhtyä tämänkaltaiseen lainsäädäntöön

nykytasoinen sosiaaliturva on heille usein enemmän haitaksi samoin myös suomen taloudelle kuin kannustava toimenpide

ei perussuomalaisilla ole mitään ruotsin kieltä tai ruotsinsuomalaisia tai suomenruotsalaisia vastaan ei tästä ole kysymys

alempi sosiaaliturva niille joilla ei ole suomen kansalaisuutta olisi perusteltu tässä taloudellisessa vaikeassa tilanteessa

mitä järkeä on siinä että henkilöltä joka menee vaikka naimisiin ja muuttaa nimeään voidaan liikenneturvallisuuden nimissä vaatia kestoltaan lyhyempää ajokorttia kuin hänellä nytten on

elikkä jos jotain hyvää täytyy sanoa eusta tällä erää niin täytyy sanoa että ovat hyvän direktiivin tehneet siinä että lasta pitää suojella tällaisilla toimenpiteillä että pyydetään vapaaehtoiselta rikosrekisteriote

ihmettelen kovasti sitä että vaikka nykyinen oikeusministeri anna maja henriksson myöntää että laki tältä osin ei toimi niin hän ei kuitenkaan itse ole aloitteellinen lain korjaamiseksi

meillä on esimerkiksi tämä naapurimaa suuri venäjä joka odottaa että kauppa sen kuin kasvaisi ja me teemmekin sinne kolmanneksi eniten kauppaa

tämä mielestäni herättää perustuslaillisen kysymyksen että kuinka voidaan tämmöisellä keinotekoisella syyllä rajoittaa ihmisen aikaisemmin saatuja oikeuksia lyhyemmäksi

toki en tiedä miten siellä eussa on sitten pohdittu sitä johtaako se tämmöisiin vesitettyihin lakeihin kuten meillä tänään tämä keskustelu näyttää sen suunnan että tällä lailla ei saada sitä saavutettua etua mitä sillä oli tarkoitus hakea

mielestäni myöskään se ei ole mikään perustelu että muuntorangaistukseen ei voida palata siitä syystä että vähävaraisia ei haluta laittaa vankilaan

täällä hallituspuolueiden jäsenet muun muassa östman ja tynkkynen mainitsivat ettei oppositiolla ole oikeutta tai oikeastaan perusteita kertoa siitä etteikö hallitus tekisi kaikkensa heikommassa asemassa olevien hyväksi

toisekseen jo pelkästään ajokortin kadottaminen johtaa siihen että joutuu uudelleen hakemaan ajokorttia joka on taas määräajaltaan lyhyempi kuin esimerkiksi nyt oleva ajokortti

lain uudistus on tärkeä askel toki lasten suojelemiseksi seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjumiseksi

mitä tulee näihin hen ja hon nimikkeisiin niin ruotsissa aikaisemmin tällaista ei ole ollut ja se nimenomaan säädettiin sen tähden että se jollakin tavalla ei sitten loukkaisi niitä henkilöitä joita halutaan kutsua sukupuolettomiksi

siinä mielessä kysynkin nyt kun tämä on ensimmäinen käsittely ja tämä meneekin eteenpäin vielä käsiteltäväksi miksi tässä ei ole kysytty esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kantaa

jos perustuslaki estää meitä kantamasta vastuuta maastamme pitää perustuslain tulkintaa tai tarvittaessa perustuslakia tältä osin muuttaa

esimerkkinä itse järjestötyön ajoilta voin kertoa tähän sen näkökulman että kun meillä oli riihimäen sakko osastolla kolmivuotinen raha automaattiyhdistyksen projekti me tuimme lyhyen vankilajakson aikana olevia henkilöitä vankilasta vapautumiseen

täällä on tänään puhuttu pitkän aikaa paljon toton verojen korotuksista ja toton toiminnan vaikeuksista jos tämä veronkorotus tulee

tämä on perussuomalaisille selkeästi vain kustannuskysymys

vantaalla on tähän ryhdytty toden teolla jo vaikka lainsäädäntö ei siihen anna lupaa ja väestörekisterikeskus ei anna lupaa siihen että ruvetaan normittelemaan sukupuoli uudelleen

vapaaehtoisuus voi jäädä senkin vuoksi usein käyttämättä koska otteen maksullisuus saattaa vaikuttaa järjestöjen aktiivisuuteen pyytää rikosrekisteriotteita

tässä on pelkona se että tässä eun direktiivissä voidaan toistaa sellainen virhe kuten joissain totalitaristisissa valtioissa tehdään että rajoitetaan henkilöllisyystodistuksen kestoa koska se on historiassa ollut erittäin tehokas tapa kontrolloida ihmisiä

on tullut joku esityskin sen estämiseksi vaikka toton osuus näistä veronkorotuksista on murto osa jos katsotaan veikkauksen tai raha automaattiyhdistyksen osuutta ja niiden maksamia veroja

tällaisen esimerkin kuulin esimerkiksi vantaalla eräältä eläkkeelle jääneeltä toimialajohtajalta joka kertoi kerran käyttäneensä ruotsia ja toimineensa kuitenkin useamman vuosikymmenen vantaalla

me avasimme heille semmoisia näkökulmia että pystytään olemaan vapaudessa ilman päihteitä ja motivoimme heitä sillä että järjestelimme asuntoja ja mahdollisia koulutus tai työpaikkoja

leikkausta voidaan perustella monin tavoin mutta vain jos se kohdistetaan asiallisesti

esimerkiksi venäjällähän on tämmöinen sisäinen passi joka pitää uusia kaksi kertaa elämässä ja tämähän johtaa siihen että niiden henkilöiden joilla ei ole sisäistä passia on hyvin vaikea matkustaa venäjän sisällä saati sitten asioida

on ihan eri asia lihottaa suomalaisten rahoilla juurikin kehitysmaiden eliittejä kuin mahdollistaa kansalaisjärjestöjen pitkälti omaehtoinen auttamistyö

huoli täällä joillakin on nähtävästi enemmän hevosista kuin kansalaisjärjestöistä ja niitten kautta henkilöistä joihin tämä raha yleensä kanavoituu raha automaattiyhdistyksen ja veikkauksen kautta

me haluamme edelleenkin että ruotsinkieliset saavat säilyttää identiteettinsä ja kielensä mutta me toivomme myös joustavuutta siinä että sitä ei pakotettaisi suomenkielisille jotka eivät sitä välttämättä koe tarvitsevansa

silloin itse huomasin sen kun työntekijämme siellä tekivät töitä että usealle sakkotuomion saaneelle taparikolliselle yleensä näpistelijälle varkauksia tehneelle henkilölle tämä lyhytkin vankilajakso muutamasta viikosta kolmeen kuukauteen oleva jakso oli pelastus

jos hallitus istui ekn pukukopissa niin eikö silloin sdp toiminut pelin tuomarina ja puuttunut peliin ennen kuin pelaajat edes pääsivät pelikentälle

lisäksi olen huolissani myös siitä että esimerkiksi saksan vihreiden pyrkimykset sallia perheen sisäiset seksuaaliset suhteet ja suhteet lapsiin voivat hyvin olla se liukas pinta muuhunkin eurooppaan

suomessa on aikanaan hyväksytty hyvä periaate että rahapelitoiminnot hoidetaan julkisen hallinnon valvonnassa ja niistä saadut tulot tuloutetaan yleishyödylliseen toimintaan kuten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kansalaisjärjestöjen kanavoimana

suomalainen kehitysyhteistyö luo työpaikkoja suomalaisille ja edistää myönteistä suomi kuvaa maailmassa

tunnustakaa tämä tosiasia että te ette halunneet että hallitus onnistui niissä neuvotteluissa ja tämän tähden teitte osannne siinä että yhteiskuntasopimusta ei päästy solmimaan

miksi tämä laki on vapaaehtoinen eikä työnantajaa velvoittava

paitsi ruokaa ja koteja on meillä myös ihmisarvon kunnioitus uskonnonvapaus sananvapaus oikeusvaltio ja paljon muuta hyvää

sakko osastolla istuminen onkin mielestäni yksi tehokkaimpia päihdekuntoutusmuotoja joillekin kansanryhmille jotka eivät halua omaehtoisesti mennä hoitamaan itseään

insestikielto on kuulemma näin saksan vihreissä sanotaan törkeää valtion sekaantumista yksityiselämään ja ihmisten vapauteen itse muovata omaa elämäänsä

siinä mielessä arvoisa puhemies toivoisin että kun tätä asiaa käsitellään ja valmistellaan kiinnitetään huomiota siihen voitaisiinko samanaikaisesti esimerkiksi tämän virallisen henkilötodistuksen jota voidaan myös poliisista hakea kestoa pidentää huomattavasti nykyisestä

uskonkin että valtio selviää tästäkin vaikeasta taloudellisen taantuman ajasta kun katsomme asiaa myös positiivisten lasien lävitse

työnantajaa velvoittava

nyt tämä valtion järjestämä niin sanottu päihdekuntoutus on loppunut ja se on lisännyt ilman muuta myös varkauksien ja näpistelyjen määrää kuten täällä on tänään käynyt ilmi

sitten olisin halunnut myös semmoistakin pohdintaa nähdä tässä kuten tässä hallituksen esityksessä tulee esille että esimerkiksi belgiassa tuomarin päätöksellä on mahdollisuus asettaa henkilölle kielto toimia lasten kanssa